enkä usko että meilläkään on ainakaan ollut tarkoitus syyllistää vaan kyllähän nämä ongelmat nimenomaan liittyvät tähän meidän nykyiseen järjestelmäämme ja sen sisältämiin kannustinloukkuihin

itse kannatan sitä että testaamme ja kokeilemme perustuloa ja katsomme voisiko se olla se tie se mahdollisuus jolla me korjaamme tämän epäkohdan

tietysti sen pitää olla sitten sellainen että se todella myös kannustaa siihen että töitä kannattaa ottaa vastaan myös lyhytaikaisesti kuten edustaja alanko kahiluoto esitti

arvoisa rouva puhemies

jokainen puolue on tässäkin salissa vuorollaan ollut toteuttamassa säästöjä myös koulutukseen ei arvovalintana vaan vaikean taloustilanteen vuoksi

väheksymättä yhtään koulutusleikkausten suuruutta on tehtävien säästöjen mittakaava suhteessa koulutuksen ja tutkimuksen kokonaispanokseen syytä pitää mielessä

arvostamme kokoomuksessa suunnattomasti ja vilpittömästi sitä laadukasta työtä jota maamme varhaiskasvattajat opettajat professorit ja muu koulutus ja tutkimushenkilöstö tekevät

arvoisa puhemies

professori roope uusitalo arvioi selvityshenkilönä kattavasti tutkimustietoihin perustuen opintotuen säästöjen toteuttamisen vaihtoehtoja ja vaikutuksia erityisesti koulutuksen tasa arvon näkökulmasta

sen sijaan uusitalo havaitsi että esimerkiksi ruotsissa koulutus on vähemmän periytyvää kuin suomessa vaikka ruotsin opintotuki on selkeästi suomen mallia lainapainotteisempi

opintotuen lainapainotteisuuden kasvamisen myötä on tärkeää taata että opintotukiuudistuksessa kyettäisiin huomioimaan riittävien lainan takaisinmaksun joustojen säilyminen sekä lainahyvityksen säilyttäminen nopean valmistumisen kannustimena

arvoisa puhemies

miksi laskeneet pisa tulokset kansainvälisesti vertaillen pitkät valmistumisajat ja sirpaloitunut korkeakoululaitos eivät ole saaneet meitä nopeammin ja aiemmin uudistusten tielle

kokoomukselle on tärkeää että koko koulutusjärjestelmämme kehittämiseen panostetaan jokaisella tasolla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koulutussäästöt ovat meille erittäin vaikeita mutta säästöjä tehdään jotta myös tulevat sukupolvet saavat nauttia pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja ilmaisesta laadukkaasta koulutuksesta

haluan myös yhtyä näihin näkemyksiin tästä transsukupuolen osu kuin sukupuolen bahtin värit vahvistamisesta ja toisaalta puoltaa sitä ilmoitusmenettelyä

ne puutteet liittyivät lakivaliokunnan kuulemisissa nimenomaan siihen että tämä ei ole ikään kuin riittävästi yhdenvertaisuusnäkökulmat huomioon riittävästi ajatus näkyy ovat huomiota oli työn ottava liittyen esimerkiksi juuri tähän transsukupuolisuuslakiin ja niin edelleen

arvoisa puhemies

juuri tässä syksyllä lakivaliokunnassa oli käsittelyssä sakon muuntorangaistusta koskeva hallituksen esitys jossa peruttiin aiempi sakon muuntorangaistus

kuitenkin oikeusministeriössä valmistellaan nyt uudelleen tätä lakiesitystä ja tarkoitus olisi saattaa se voimaan samassa aikataulussa kuin aiempi sakon muuntorangaistuksen laki

todella tässä on kyse siitä että me tunnustamme myös ne perheet jotka tähän mennessä eivät ole vielä olleet tunnustettuja lain edessä ja ne avioliitot ja parisuhteet heidän näin halutessaan

kuulimme muissa yhteyksissä juuri adoptioperheiden kanssa paljon työskenteleviä ihmisiä ja heidän mukaansa suurin syy ulkomaisten adoptioiden vähentymiseen ei suinkaan ole tämä lainsäädäntö vaan se että lähtömaissa adoptiomaissa mistä lapset tulevat olosuhteet ovat parantuneet niin merkittävästi että lapsia ei enää tule adoptoitavaksi niin paljon suomeen tai muihin euroopan maihin

tässä ei ole kysymys mistään niin kutsutuista ihmisoikeuksista vaan nimenomaan ihmisoikeuksista ja ihmisten tasavertaisesta kohtelusta

se miten uskonnolliset yhteisöt suhtautuvat tähän lainsäädäntöön ja tekevät omia tulkintojaan omissa käytännöissään ei mielestäni kuulu tähän saliin täällä me päätämme lainsäädännöstä ja minusta tässä keskustelussa pitäisi myös keskittyä siihen

puheenjohtaja

kyllä siihen liittyy nimenomaan tämä että kokee todella syvästi olevansa syntynyt väärään sukupuoleen ja se on tämän henkilön elämässä hyvin vaikuttava asia ja suuresti myös sen vuoksi että tätä ei ole meidän laissamme täysin tunnustettu ja se vaatii todella pitkäaikaisen prosessin

valiokunnan lausunnossa nimenomaan todetaan että vaikka meillä on uskonnonvapauslaki silti uskonto ei saa estää vakaumuksen perusteella toimimaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden vastaisesti

nythän tällä hetkellä on mahdollista opiskella

kysymys ja mielestäni suurin haaste tässä aloitteessa nimenomaan liittyy siihen että kun ja jos me lisäisimme tätä oikeutta tai mahdollisuutta kieltäytyä abortista se koskisi myös tätä opiskeluaikaa jolloin niissäkään tilanteissa joissa naisen henki on vaarassa ei olisi välttämättä sitä edellytystä ja osaamista hoitaa sitä tilannetta

jos ei ole osallistunut silloin ei ole edellytyksiä osata

minä en usko että kukaan nainen tai erittäin harva nainen ainakin joka joutuu siihen tilanteeseen että joutuu pohtimaan raskauden keskeyttämistä tekee sitä heppoisin perustein

ehkä huoleni tämän aloitteen suhteen liittyykin siihen joutuuko nainen tällaisessa tilanteessa entistä suuremman paineen eteen ja mahdollisesti tuomitsevien ajatusten eteen kun se tilanne on jo entisestään todella vaikea

ja toinen huoleni liittyy samaan mihin edustaja maijala viittasi

arvoisa rouva puhemies

tässä kansalaisaloitteessa on se ongelma että se koskisi tällä tavoin kuin se on nyt kirjoitettu kaikkia yrityksiä myös esimerkiksi sellaisia yrityksiä jotka harrastavat säännöllistä työnantamistoimintaa

arvoisa puhemies

kasvanut työttömyys on varmasti tärkein syy siihen minkä vuoksi opiskelijat karttavat tällä hetkellä lainanottoa vaikka meillä on erinomaisen hieno lainahyvitysjärjestelmä

sen vuoksi tämä on hallituksen tärkein tehtävä kääntää suomen työllisyyskehitys jotta opiskelijatkin voivat suhtautua tulevaisuuteensa paremmin

arvoisa rouva puhemies

edustaja essayah otti esiin monia näkökohtia jotka kyllä lakivaliokunnan käsittelyssä tulivat esille mutta joita ei tässä välttämättä ole sen perusteellisemmin käsitelty

itse katson näin että se päinvastoin ehkä lisää uskonnonvapautta tässä tapauksessa tietysti lapsen uskonnollinen asema jää avoimeksi ja täten hänen itsensä päätettäväksi siinä vaiheessa kun hänellä siitä on oikeus päättää

se on mielestäni täysin selvä vaikka emme ole tässä lausunnossa siihen varsinaisesti kantaa ottaneet että edelleen uskonnollisilla ryhmillä on kuten tähänkin asti oikeus päättää miten ne asiaan suhtautuvat

sinällään näihin kustannusnäkökohtiin liittyen mitkä taas sitten tietysti meitä kiinnostavat voimakkaasti tällä hetkellähän ei ole niin että samaa sukupuolta olevien parien että se voisi

olevat parit voisivat rekisteröityyn parisuhteeseen päästä kirkon toimesta joten siinä mielessä voisin ajatella näin että nämä kustannukset eivät välttämättä kovin merkittävästi nousisi

on kuitenkin hienoa havaita että nämä välttämättömät muutokset lakeihin etenevät nyt eduskunnassa aikataulussa ja astuvat samanaikaisesti voimaan jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa ensi vuoden maaliskuussa

yksi muutosehdotuksemme liittyy siirtymäsäännöksen lisäykseen joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien parien avioliiton esteiden tutkinnan jo ennen varsinaista lain voimaantuloa

tällä lisäyksellä pyritään välttämään maistraattien ruuhkautuminen lain voimaantulemisen yhteydessä

samoista syistä ja turhan byrokratian välttämiseksi valiokunta myös päätyi tukemaan rekisteröidyn parisuhteen muuttamista avioliitoksi yksinkertaisella ilmoitusmenettelyllä

kritiikin ydin takertuu muotoseikkaan ettei parisuhteen rekisteröinnin kaava vastaisi avioliiton solmimisen kaavaa ja näin ollen pelkkä ilmoitusmenettely olisi riittämätön

ilmoitusmenettelyn kritisoijien huoli on kuitenkin siinä mielessä turha että parisuhteen rekisteröinti noudattaa juridisesti samaa kaavaa kuin avioliiton solmiminen

ennen rekisteröintiä toteutetaan esteiden tutkinta ja rekisteröintitilaisuudessa pariskunta ja viranomainen vahvistavat parisuhteen rekisteröinnin

nykyiset erot avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välillä rajautuvat todistajiin ja käytettävään vihkikaavaan joka myös on hyvin vapaasti päätettävissä näin parin halutessa

näin ollen valiokunta päätyi kannattamaan hallituksen esitystä siten että ulkomailla solmittujen parisuhteiden tapauksessa ilmoitusmenettely ei ole mahdollinen vaan parien on erikseen solmittava avioliitto uudestaan

valiokunta kiinnittää kuitenkin muistiossa huomiota siihen että esimerkiksi perhe etuuksien säilyminen huomioidaan muutostilanteissa kun myöhemmin avioliittolain muutosten edellyttämiä muutoksia valmistellaan sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön

valiokuntakäsittelyssä tuli ilmi myös tarve muutoksille jotka eivät suoranaisesti liity avioliittolain sukupuolineutraaliksi muuttamiseen mutta jotka kaipaisivat pikaista päivittämistä

asiantuntijakuulemisissa nousi esiin erityisesti lukuisia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettuun lakiin kohdistuvia muutostarpeita

toinen puute lainsäädännössämme liittyy naisparien asemaan

avioliittostatuksen myötä ei tule mahdolliseksi hedelmöityshoidon hakeminen yhdessä parina vaikka se itsenäisille naisille mahdollista nyt on ja täten myös sateenkaariperheille mutta lain edessä tällöin toinen vanhempi ei ole vanhempi

on vaikea puhua tästä asiasta neutraalisti erityisesti nyt kun täällä on puhuttu surmaamisesta pyövelinä toimimisesta ja siteerattu raamatun lauseita

sosiaali ja terveysvaliokunta on kuulemisissaan päätynyt toteamaan että raskauden keskeyttämisestä päättäminen kuuluu raskaana olevalle naiselle itselleen ja hänen täytyy voida luottaa siihen että saa päätöksentekoon halutessaan asianmukaista tukea ja apua siinä terveyskeskuksessa tai keskeyttämissairaalassa johon hän hakeutuu

tässä raportissa lähtökohtana oli nimenomaan selvittää millä toimilla oikeus raskaudenkeskeytykseen voidaan turvata samanaikaisesti kun useissa euroopan maissa on annettu terveydenhuoltohenkilökunnalle kieltäytymisoikeus

taustalla oli erityisesti huoli siitä miten harvaan asutuilla alueilla asuvien ja vähävaraisten naisten aborttioikeus toteutuu alueilla joilla on paljon raskauden keskeytyksistä kieltäytyviä ammattihenkilöitä

tämä huoli on aiheellinen mielestäni juuri silloin kun puhutaan suomen kaltaisesta maasta jossa on suuret maantieteelliset etäisyydet ja myös erot siinä millaista uskonnollista toimintaa ja kuinka vahvaa vakaumusta alueella on

vaikka siihen ei valiokunnan mietinnössä suoraan otettu kantaa itse koen kuitenkin että tämän kansalaisaloitteen hyväksymisen kautta tässä entisestään hankaloitettaisiin päätöstä naisen tai miehen tai heidän yhteistä päätöstään siitä mitä syntymättömälle lapselle tehdään

toistaiseksi kaikki on edennyt aivan loistavasti mutta voisi tulla eteen tilanne että seuraavassa seulonnassa todettaisiin että lapsella ei esimerkiksi olisi mahdollisuutta selviytyä

uskoisin että se olisi erittäin vaikea tilanne joka tapauksessa riippumatta siitä mikä vakaumukseni on tai ei ole jolloin tämäntyyppiset argumentit että jollain toisella olisi oikeus päättää tai jollain tavalla kommentoida sitä mitä minun ja meidän pitäisi tässä tilanteessa tehdä tuntuvat aivan kohtuuttomilta

kuten aiemminkin olen täällä tuonut esille mielestäni vielä suurempi huoli liittyy siihen onko terveydenhuollon henkilökunnalla oikeasti se tieto ja taito siinä tilanteessa kun naisen henki on riskin alla

eli jos opiskelunkin aikana mahdollistetaan oikeus kieltäytyä koulutuksesta miten voidaan taata että siinä tilanteessa osaa suorittaa sen toimenpiteen

nyt haluan myös käyttää tilaisuutta hyväkseni kun ministeri on vielä paikalla

liittyen tähän toiseen kansalaisaloitteeseen aito avioliitto

käsittääkseni se on nykylainsäädännön mukainen ja pohdin sitä että jos tämä kansalaisaloite etenee eduskuntaan ennen kuin nämä nykyiset lait ovat lain muodossa niin miten tähän tulee suhtautua

pitää kuitenkin muistaa että kyse on uskonnonvapaudesta ei velvollisuudesta ja jokainen aikuinen saa jatkossakin itse päättää halutessaan uskonnolliseen yhteisöön kuulumisesta

kiitos paljon

urheilijan lakisääteinen tapaturma ja vanhuudenturva on järjestetty yksityisestä vakuutusyhtiöstä otettavalla vakuutuksella jota vain harvat vakuutusyhtiöt myöntävät

perusteena sille että urheilun sosiaaliturvassa on vakuutuspohjainen erityisjärjestelmä on kerrottu urheilun rahoituksen kapeus

arvoisa puhemies

suurin ero yksilöurheilijoiden ja joukkueurheilijoiden välillä mitä tulee sosiaaliturvaan on siinä että yksilöurheilijoilla ei ole työnantajaa

urheilija on ammattilainen joka käytännössä useimmiten viralliselta asemaltaan on opiskelija tai kategoriassa muu ammatinharjoittaja

suomessa on yksilöurheilijoissa yhden käden sormilla laskettava määrä heitä jotka tienaavat urheilijoina niin hyvin että tulevaisuudesta urheilu uran jälkeen ei tarvitse huolehtia

heitä joilla urheilun aikainen toimeentuloturva riittää edes vuoden tai muutaman vuoden siirtymäajan esimerkiksi opiskeluun tai työnhakuun on karkeasti arvioiden kymmenkunta kerrallaan

arvoisa puhemies